eu puolustaakin rahoituspäätösten tekemistä paikallisesti eikä keskitetysti esimerkiksi ministeriöissä

pari rohkaisevaa asiaa tässä talouden kurimuksessa on lähtien siitä että nyt vastuullisilla tahoilla on yhteinen tilannekuva tästä taloudesta ja se tilannekuva on vieläpä aivan todellinen

arvoisa pääministeri euroopan unioni uskoo alueiden kehittämiseen ja myöskin siihen että alueilla osataan itse päättää mihin nuo kehittämisvarat käytetään

jos neljä vuotta sitten olisi ollut sama tilanne niin emme olisi näin pitkien leikkauslistojen äärellä nytkään

miksi suomen hallitus ei usko eikä luota

toinen hyvä asia on se että tuolla istuu hallitus jolla on rohkeutta myös tarttua näihin asioihin ja myöskin se että tämä hallitusohjelma on tällä kertaa strateginen ja jo nyt edeltä käsin on kerrottu mistä aiotaan leikata

hyvinvointi on yksi meidän keskeinen arvovalintamme

vai mitä sanotte siitä että emme leikkaa lapsilisistä kannatamme perustulokokeilua haluamme viedä kotiin palveluja ja haluamme tukea omaishoitajien parempaa jaksamista

ei kai vaan lisää leikkaaminen tai lisää velkaantuminen

sitä on jo historiallisesti näitten kolmen maakunnan alueella harjoitettu mutta tämä esitys ei sitä todella tule myöskään parantamaan

aivan kiistatonta on se että valtionosuusjärjestelmä on tarkoitettu juuri peruspalvelujen oikeudenmukaisen tasalaatuisen kansalaisten mahdollisimman tasa arvoisen kohtelun turvaamiseksi

nimittäin meidän avit ja elyt tulevat myös olemaan jonkinlaisten muutosten edessä tämän vaalipiirijaon takia ja se uusi uudistus tämän äskeisen uudistuksen päälle ei todellakaan edistä itäsuomalaista yhteistyötä

nyt tätä periaatetta ollaan vakavasti murentamassa ja se on aivan kiistaton tosiasia

jos tämä vaalipiiriuudistus toteutuu tällaisenaan niin ely keskusten toimialuerajojen ja toimipaikkojen uudistus tulee myöskin siis voimaan

perustuslakivaliokunnasta on tullut meille valiokuntaan vakavia viestejä siitä että esimerkiksi rahoitusvastuun periaate on nyt murenemassa

kunnille on jäämässä aivan liian suuri taakka ja tätä myöten niin kunnat kuin myöskin kansalaiset joutuvat aivan eriarvoiseen asemaan

kuultiin tämmöinen mustavalkoinen väite siitä että se joka vastustaa tätä uudistusta kannattaa nykyistä järjestelmää

se ei todellakaan pidä paikkansa uudistusta tarvitaan

arvoisa herra puhemies

se on lähtökohta että uudistusta täytyy yksinkertaistaa ja näitä kriteerejä täytyy selkeyttää ja yksinkertaistaa mutta tällä hallituksen esittämällä tavalla ei todellakaan sitä voida tehdä koska näitä perusperiaatteita siinä vakavasti rikotaan

hallituksen lupaama koulutustakuu on hyvä ja tavoiteltava asia

toivottavasti se ei jää vaan kauniiksi kirjaukseksi budjetin numero osa ei nimittäin kaikilta osin läheskään tue tuota arvokasta päämäärää

tähän asti moni kunta on tehnyt oman osansa koulutustakuun toteuttamiseksi tarjoamalla lukiopaikan kaikille halukkaille nuorille ja aikuisopiskelijoillekin

nyt valtionosuuksien säätelyllä välillisesti pakotetaan lukioiden lakkauttamiseen

tämä vaikeuttaa varsinkin pitkien etäisyyksien alueilla nuorten osallistumista lukio opetukseen huomattavasti

liikennevalvonnan tasosta ja ylipäätään sisäisestä turvallisuudesta varsinkin keskuskaupunkien ulkopuolella ja harvan asutuksen alueella on todella syytä olla huolissaan vaikka ministeri muuta vakuuttaa ja tämän huolenhan jakaa laaja joukko asiantuntijoita meidän kanssamme

ne omalta osaltaan heikentävät mahdollisuuksia tehdä muun muassa viranomaisyhteistyötä erityisesti harvan asutuksen alueilla ja kuntapalvelujen rahoitusleikkaukset estävät sisäisen turvallisuuden ohjelman yhden keskeisen asian elikkä ehkäisevän sosiaalityön toteutumisen

täällä moneen kertaan todetut sisällölliset puutteet ovat kyllä hyvin ilmeisiä ja keskeisiä ja etujärjestöjenkin huomioitavia

näitten lisäksi tietysti on se että tämä vaikuttaa erittäin keskeneräiseltä lakiesitykseltä muun muassa sen takia että täällä ei ole lainkaan kustannusten arviointia

nyt kun tiedämme kaikki ne paineet mitä esimerkiksi kunnille on tulossa muutoinkin kuin tämän lakiesityksen myötä niin se varmasti asettaa kunnat kiperään tilanteeseen ja sen takia kustannusten arviointia aivan välttämättä pitäisi olla

kysyisin ministeriltä myös sitä asiaa että jos kakkosvaihe on vielä tulossa ja siellä ne suuremmat asiat olisivat sitten esityksessä niin millä aikataululla esitys siitä ja voimaantulo sitten olisivat tämän kakkosvaiheen osalta

herra puhemies

ensinnäkin ruuan arvonlisäveron laskeminen on ihan tutkitusti tehokas tapa tukea kaikista heikompiosaisia meidän yhteiskunnassamme ja sen takia tämä edustaja kallin esitys on todella kannatettava kuten myös yrittäjyyttä tukevat keskustalaiset veroesitykset

jos otettaisiin ihan vain lapsen näkökulma ja myöskin se näkökulma että perheellä oikeasti ja aidosti on edelleen mahdollisuus tehdä valinta niin asiantuntijoiden mukaan jos ajatellaan pelkästään lapsen kannalta varhaiskasvatukselliset tavoitteet kyllä voidaan saavuttaa myös sillä parillakymmenellä tunnilla viikossa

tässä lehtien arvonlisäveroasiassa olemme taas hallituksen arvovalintojen äärellä

hallituksen esitys aiheuttaa esimerkiksi levikin laskua lehdille niin paljon että verottaja ei tule saamaan sen enempää rahaa kuin nytkään

joka tapauksessa olemme vakuuttuneita siitä että valtion kirstuun ei ollenkaan enempää senttejä kilahda

tämä hallitus onkin halunnut tukea myöskin vanhemmuutta viemällä esimerkiksi kotiapua ja tukemalla kotielämää

on myös vaadittu sitä että urpilainen asettaisi jonkunlaisen työryhmän tutkimaan näitä laajoja vaatimuksia mutta taas jälleen kerran näin ei ole toimittu ja on toimittu hyvin sanelupolitiikan meiningillä

on pakko myös kysyä arvoisalta ministeriltä onko itä suomessa tähän mennessä jotenkin väärin äänestetty kun tarvitaan tällainen uudistus

kuinka näette sen miten todellisuudessa äänestysprosentit kehittyvät itä suomessa

tekniikka näköjään mahdollistaa monenlaista mukavaa

ministeri kiviniemen johdolla valmistellun esityksen yleisenä tavoitteena on uudistaa aluehallintoa poikkeuksellisen laajasti

kunnat on ajettu niin ahtaalle että ne joutuvat lomauttamaan jopa lastensuojelusta ja nyt kuin pisteenä in päälle kotihoidon tuki pakkokiintiöitetään äidin ja isän kesken

uudelleenjärjestelyjen perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin saada aikaan kansalaislähtöisesti ja tehokkaasti toimiva aluehallinto sillä hallinto on todellakin asiakasta varten eikä päinvastoin

hallitus on käsittelyssä olevan alkuhankkeen kautta vahvistamassa ja lisäämässä maakuntien liittojen roolia ja asemaa aluekehitystyössä

näin paikalliset päättäjät ja heidän alueiden tuntemuksensa saadaan tehokkaammin käyttöön ja paikallisdemokratia toteutuu entistä paremmin

arvoisa puhemies

tämä sisäisen turvallisuuden aika dramaattinenkin muutos on tullut meille kaikille kuitenkin yllätyksenä tämän maahanmuuton myötä

arvoisa puhemies

lain valmisteluun ovat osallistuneet kaikki ministeriöt ulkoasiainministeriötä lukuun ottamatta ja siihen on osallistunut nykyisten aluehallintoviranomaisten edustajia

jo edeltävinä kausina sisäinen turvallisuus on heikentynyt ja ihmisten turvallisuudentunne on sitä myöten heikentynyt

hallituksella ei ole mitään laskelmia leikkausten vaikutuksista mutta selvää on ettei leikkaus tuo säästöjä päinvastoin se johtaa kustannusten kasvuun

esitysluonnos on ollut myös laajalla lausuntokierroksella

sen päälle on tullut vielä tämä maahanmuuttotilanne joka vaikuttaa nyt sisäisen turvallisuuden näkökulmasta aika hallitsemattomalta

tässä kohtaa onkin sitten muistettava tämä keskustelu kun keskustelemme esimerkiksi kotouttamisen uudistamisesta täydellisestä uudistamisesta

käytännössä maakuntaliittojen tehtäviä laajennettaisiin niin että niiden on käynnistettävä yhteistyö koulutustarpeiden ennakointi ja liikennejärjestelmää sekä luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien laatimiseksi ja myöskin koordinoitava kaikkia niitä

koulujen päättyessä viime viikonloppuna julkistettiin perinteisesti listaus lukioiden paremmuusjärjestyksestä

hyvää tässä on se että meillä on perinteisesti vahvaa viranomaisyhteistyötä vaikkapa ptrn muodossa ja mikseipä voisi kiittää myöskin sitä joustavuutta mitä esimerkiksi tämä yksityinen turvallisuuspalvelu nyt sitten antaa tähän turvallisuuden kokonaisuuteen

jos tuota listaa katsotaan koulutuksen alueellisen tasa arvon näkökulmasta meidän päättäjien on oltava huolestuneita pääsääntönä kun näytti olevan se että kaupunkien lukioissa kirjoitettiin paremmin kuin pienemmissä maaseutulukioissa

suuntana on että maakuntaliittojen johdolla valmisteltavien maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien vaikuttavuus olisi nykyistä aidompaa ja vahvempaa viranomaistoiminnassa ja aluekehittämisessä

onko lukioiden keskinäisen paremmuusjärjestyksen kriteeristö teidän mielestänne oikeudenmukainen ja kertooko se totuuden lukioiden tasosta maassamme

maakunnat ovat linjanneet että uudistuksen tavoitteena on oltava hallintoviranomaisten määrän ja tehtävien päällekkäisyyksien poistaminen sekä uusien hallintotasojen välttäminen

hallituksen ehdotus mahdollistaakin tuottavuustavoitteiden noudattamisen valtionhallinnossa sekä tehtävien alueellistamisessa

maakuntien viesti on että keskushallinnon roolin on kuitenkin rajauduttava selvästi ohjaukseen ja strategisiin kysymyksiin samalla kun muu toimivalta pitää siirtää valtion aluehallinnolle sekä maakuntien liitoille

todellista tasa arvoa tämä leikkaus ei edistä

kokoomuksella ja sdpllä on hallussaan kaikki valta työelämän tasa arvon parantamisessa niin hallituksessa kuin myös työmarkkinajärjestöissä

maakuntaliitot haluavat ja ovat valmiita vastaanottamaan vastuuta nykyistä enemmän

ne toivovat laajasti oman asemansa vahvistamista siten että niille annetaan lakisääteisiä ja aluekehitykseen merkittävästi vaikuttavia tehtäviä

hallituksen esitys alkoholiveron korotuksesta on oikean suuntainen

miksi juuri naisen työnantaja äidin työnantaja joutuu kantamaan suurelta osalta vastuun vanhemmuuden kustannuksista

eniten tätä valintaa tukee tietenkin se että juuri nuorten alkoholinkulutus on aikuisten kulutusta herkempää reagoimaan hinnan muutoksille

maakunnan roolin vahvistaminen merkitsee myös sen vastuun kasvattamista että maakuntaliitoilla on myös vankin kokemus siitä kuinka uusi tehtävänjako sitten hankkeen edetessä käynnistyy

todellinen tasa arvoteko on keskustan esittämä vanhemmuuden kustannusten tasaisempi jakaminen

siinä kiinnitetään huomiota alueellisiin vaihteluihin erityisesti kielten matematiikan ja luonnontieteiden opintojen osalta muun muassa laajassa itä suomessa

vaikka turvallisuustilanne meillä onkin keskimäärin hyvä väkivaltarikollisuuden osalta olemme erityisesti länsieurooppalaisittain varsin onneton alue

se edistäisi naisvaltaisten alojen työllisyyttä ja purkaisi pätkätöiden kierrettä

keskusta on tasa arvoliike

pidämme erittäin toivottavana sitä että isät pitäisivät nykyistä pidempiä isyys ja vanhempainvapaita sekä hoitovapaata

juuri tämän vuoksi kaikki ne toimenpiteet joilla alkoholinkäyttöä yritetään suitsia kuten nyt tämä hyvä hallituksen esitys ovat tarpeellisia

tosin esitykseen sisältyvällä toimintojen päällekkäisyydellä on pystytty jo purkamaan erilaisia toimijoita kuudesta kahteen mutta siitä huolimatta yhteistoiminta alueiden ja niihin sijoitettujen avien ja elyjen alueellista toimivuutta on vielä tarkasteltava

on todettu että koulutustarjontaan ja alueellisiin eroihin vaikuttavat muun muassa kunnan työttömyysaste vanhempien koulutus sekä koulujen sosioekonominen toimintaympäristö

on kuitenkin aivan selvää että tällä menolla paremmin tienaavat isät eivät voi jäädä kotiin vaan molemmat vanhemmat palaavat aikaisemmin työelämään ja lapsi viedään päivähoitoon

muita syitä alkoholiveron korotukselle ja alkoholinkäytön vähentämistavoitteelle ovat tietenkin terveydelliset syyt

kysynkin ministeriltä

kuinka näitä eroja tasoitetaan niin etteivät vaikutukset pääse kertautumaan korkeakoulutuksen laatuun ja sitä kautta koko maamme kilpailukykyyn

kotihoidon tukea tarvitsevat eniten heikompituloiset ja heihin tämä leikkaus kipeimmin kolahtaa

noitten virastojen sekä eun rakennerahastojen aluejaot ovat ehkä liikaakin olleet ohjaamassa yhteistoiminta alueiden muodostumista ja edunvalvonnan alueet on nähty ehkä liian pieninä ja tällä tarkoitan nimenomaan toiminnallista yhteistyötä en maakuntien yhdistymistä

alkoholinkulutus on arvioitu on vähenemässä suomessa ja kääntymässä laskuun mutta senkään ei pidä meitä estää korottamasta alkoholiveroa varsinkin kun kasvava joukko suomalaisia on korkeamman alkoholin hinnan takana

toivottavasti tämä havainto ei hankkeen edetessä osoittaudu oikeaksi

yhteistoiminnan järjestämiseen olisikin ehkä viisasta varata pidempi siirtymäaika kuin tämän vuoden loppuun

erityistä huomiota pitää hinnan lisäksi kiinnittää myös saatavuuteen ja niihin vaikutuksiin mitä alkoholinkäytön lisääntymisellä on ollut suomalaisten lasten hyvinvointiin

kuntakentän suurissa muutoksissa yksi oikeudenmukaisuuden perusperiaate jo lähtökohtaisesti ja ylimielisesti ohitettiin kun oppositiopuolueet sysättiin sivustaseuraajan rooliin eikä parlamentaarista käsittelytapaa kunnioitettu hallituksen taholta

vihreän napin painaminen tarkoittaa tukea epäoikeudenmukaiselle leikkauslinjalle

arvoisa puhemies

kannatan edustaja vehviläisen tekemää

kuinka oikeudenmukaisena voidaan pitää valtionosuusleikkausta tasausjärjestelmän muutosta ja yhteisöveron jako osuuden korotusta yksittäisten kuntien kannalta

vasemmistoliiton eduskuntaryhmän edustaja uotila a

suurimpien voittajien joukossa on suomen rikkain kunta ja suurimmat menettäjäkunnat ovat kuntia joissa kunnallisvero ja kiinteistöverotus ovat jo yli maan keskiarvon

kuntarakenteen heikkouksista syytetään useimmiten pieniä kuntia mutta arvoisa puhemies kyllähän se on niin että missä on suurkunta siellä on myös himmeli

ihan alun perin puitelain synnyn yhteydessä ajatusta ja lakia markkinoitiin ja myytiin sillä ajatuksella että se on mahdollistava

mahdollistava tarkoittaa sitä että ei puhuta silloin pakkoliitoksista tai muista tarkkarajaisista määreistä joista sitten pidetään kiinni

tuommoinen vaarallinen keskittävä sadan kunnan tavoite uhkaa ihan väistämättä ihmisten peruspalvelujen saatavuutta ja laatua nimenomaan haja asutusalueilla